arvoisa herra puhemies

sitten myöskin se näitten sairauksien diagnostisointi mitä siitä aiheutuu

noin viisi vuotta sitten on todettu raha automaattiyhdistyksen taholta että joudutaan vähentämään niiden tukia ja nyt me olemme sitten

perhehoitotyöryhmän ehdotusten kanssa samanaikaisesti on valmisteltu lastensuojelun perhehoidon valtakunnallista toimintaohjelmaa

todellakin oli hieno asia kuulla että lääkevahinkovakuutuspooli teki eilen juuri sellaisen päätöksen että näitä taloudellisia korvauksia maksetaan

elikkä liikennevirasto halusi selvittää tätä asiaa vielä koska siellä olivat muuttuneet nämä tilanteet ja aivan juuri tällä viikolla olen pyytänyt liikennevirastosta tietoja että tietäisin missä siinä selvityksessä mennään

arvoisa herra puhemies

tiedon lisääminen on tärkeää mutta tietysti myöskin sen osaamisen lisääminen että oikeat henkilöt ja henkilöt jotka hyötyvät saisivat kuntoutusta ja riittävän varhaisessa vaiheessa

oli tärkeä kysymys tai siis oli sillä tavalla tärkeää tulla esille se että tämä laki mitä nyt valmistellaan hallinnosta ja siitä läpinäkyvyydestä koskee yksityisiä työeläkeyhtiöitä ja sitten taas keva on eri lainsäädännön piirissä

ja lasten ja lastenpalvelujen auttamiseksi ja lasten tukemiseksi tällaisia ohjelmia mikä tarkoittaa että siellä on monia hankkeita mutta se on eräällä lailla ohjelmoitettu on tehty sellainen ohjelma siihen eräänlainen sateenvarjo joka koordinoi sitä kokonaisuutta ja siitä saadaan synergiaa

me tulemme tarkentamaan terveydenhuoltolaissa nimenomaan näitä hoitoonpääsyaikoja ja sitten myöskin tarkentamaan ikärajoja koska nyt mielenterveyspalveluissa on aikuisilla ja lapsilla nuorilla eri aikarajat ja siitä syystä näihin tehdään sitten tarkennuksia

mutta mitä tulee varsinaisesti tuohon kysymykseen maksukattojen yhdistämisestä niin ne ovat peruspalveluministerin puolella jolloinka hän varmasti vastaa niistä aikatauluista

mutta se mitä myöskin ollaan tekemässä on se että meille tulee tämä palveluseteli joka on mahdollista käyttää jolloin voidaan myös rekrytoida sitten yksityisiä hammashoidon palvelujen tuottajia kuntien apuun

ministeri rehula kertoo lisää tuosta raha automaattiyhdistyksen puolesta mutta viime vuonna on jo alettu ennakoida sitä että eivät jäisi kuitenkaan sitten nämä palvelut tuottamatta

ei todellakaan vaan hallitushan on tekemässä myös asumistukeen ja toimeentulotukeen korotukset elikkä siitä muodostuu perusturvaan erinomaisen hyvä potti

se oli iso askel eteenpäin

viime keväänä aloitettiin jo näiden hakemusten käsittely koska siinä on aikamoinen paperisota katsoa joka ikinen potilasasiakastapaus ja katsoa minkälaista haittatapahtumaa ja haittavaikutusta on tapahtunut

keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan ja ehdottamaan toimenpide ehdotuksia nimenomaan työurien pidentämiseksi eläkejärjestelmän rahoituksen turvaamiseksi ja eläketurvan varmistamiseksi

se on aivan varmasti sieltä tulossa mutta on aivan järkevää sekin että kun taloudellinen tilanne suomessa on mikä on kaikki ne hankkeet mitä liikenteeseenkin laitetaan ovat nimenomaan vaikuttavia hankkeita ja ne tehdään juuri sillä tavalla että ne hintansa haukkuvat

toimintaohjelma tuottaa arvioinnin kriteerejä eri toimijoille ja toimii muutenkin tulevaisuudessa kehittämisen työvälineenä

mutta kysymykseen vastaus

sitten täällä on tullut kritiikkiä ja on tehty vastalauseitakin näistä kahdesta eli työmarkkinatuen tarveharkinnasta ja vähimmäismääräisten päivärahojen korotuksesta työttömyysturvan tasolle

otetaan neljä vastauspuheenvuoroa vielä ja sen jälkeen sitten ministereitten vastaukset mikäli haluavat niitä käyttää

kaiken kaikkiaan pyrimme siihen että me pystyisimme jo siellä perusterveydenhuollossa saamaan sitä erikoissairaanhoitoa ja erityisosaamista kuten mielenterveysongelmissa useimmiten tarvitaan

se on iso askel eteenpäin tässä asiassa koska ei kerta kaikkiaan riitä niitä lääkäreitä sinne julkiselle puolelle riittävästi

tiedän että monet eläkeyhtiöt ovat tehneet tosi paljon työtä sen eteen että jos yk ei saa mitä fiva elikkä finanssivalvonta joka valvoo eläkeyhtiöitä on edellyttänyt heidän tekevän ilman että siellä on lainsäädännön tukea ollutkaan viiner fiva on kuitenkin edellyttänyt heidän tekevän näitä prosessien virtaviivaistuksia ja avoimuuden lisäämistä ja he ovat tehneet sen jo omasta tahdostaan ja halustaan

direktiivi velvoittaa yhdenvertaiseen kohteluun oman maan kansalaisten kanssa muun muassa sellaisten sosiaaliturvan alojen osalta jotka suomessa on järjestetty ensisijaisesti maassa asuville

se menee kunnille se ei ole korvamerkitty mutta se on kuitenkin se mitä me pystymme valtion taholta tekemään koska valtio ei pysty valitettavasti korvamerkitsemään valtionosuuksista näille järjestöille

eli niin toimintaohjelma kuin sitten tämä työryhmän työ ovat hyviä lähtökohtia olleet tälle kehittämistyölle mutta nyt tällä lainsäädännöllä me saamme myös sitten ihan selkänojaa lisää

nämä neljä henkilöä ovat edustajat salolainen arhinmäki kääriäinen ja heinonen

sitten meillä on nyt tulossa nuorten työllistämiseen nuorten syrjäytymisen estämiseen vastaavanlainen ohjelma ja se on minun mielestäni erinomaisen hyvä ja niin pitää edetäkin että saadaan tällaista synergiaa näiden hankkeiden välille

nyt tulee myöskin valtio takaamaan sen että jos lääkevahinkovakuutuspoolin rahat loppuvat sitten valtio tulee jatkamaan

vielä totean sen että sosiaali ja terveysministeriössä parhaillaan valmistellaan työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistamista jossa nimenomaan pyritään siihen että niitä puskureita olisi riittävästi ja riittävän suuria että me pystymme varmistamaan ne eläkkeet

mitä muita tämmöisiä on

meillähän on ministeriössä yhdyshenkilö ja sitten meillä on myöskin palkattuna tällainen koordinaattori tai tällainen ryhmä joka miettii myöskin näitä hoitoon liittyviä ja muita palveluja

ihan lyhyesti vain totean sen että tärkeää on se että näitä projekteja tuetaan mutta ennen kaikkea myöskin se että on läpinäkyvä päätöksenteko

täällä oli muutama vastauspuheenvuoropyyntö vielä

ei missään nimessä ole unohtunut tämä kuntoutusosio koska sehän on yksi tärkeä kivijalka tämän kaiken onnistumisen kannalta koska meillä todella on paljon sellaisia nuoria jotka eivät kykene ottamaan vastaan koulupaikkaa tai työpaikkaa ja siinä tarvitaan sitä kuntoutusta

siitä mikä on tämänhetkinen tilanne ihan tarkkaa tietoa onko nyt tullut sitten lisää toimia ei ole mutta saamani tiedon mukaan joku eläkeyhtiö on tehnyt nytkin hiljattain päätöksiä mutta ne varmasti itse sitten kertovat näistä

ne ovat peruspalveluministerin puolella ja itse vastaan nimenomaan tästä korvaus käsittelystä tai

koulu ja opiskeluterveydenhuolto on ollut monen vuoden aikana sellainen aliresursoitu toiminta ja on annettu erilaisia suosituksia ja ne eivät kuitenkaan ole ottaneet tuulta purjeisiin

arvoisa puhemies

joka tapauksessa meidän pitää helsingin ratapihaa kehittää ja meillä on helra johonka on varattu rahaa

raha automaattiyhdistyksellä on tarkka arviointi ensiksi sitten se menee vielä sosiaali ja terveyspoliittiseen ministeriryhmään ja rahavaliokuntaan ja sitten vasta on se päätöksenteko lopullisesti niin että kyllä tässä niin monta tsekkauspistettä on että en nyt itse ajattele että siinä nyt on tällaisia vaaroja mitä täällä on esitetty

nelivedosta jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta painamaan työpaineet että nousemaan näistä korvausjärjestelyistä

nyt tämä hallitus on tehnyt ihan asetuksen ja siinä että asetuksella velvoitetaan kunnat hoitamaan koulu ja opiskeluterveydenhuolto kuntoon on määrätty siirtymäaika mutta taantuman aikana näin oli pakko tehdä antaa siirtymäaika

siinä on yhdistetty kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sisältöä koskevat säännökset niin että jatkossa julkisen terveydenhuollon toiminnan sisällöstä säädettäisiin yhtenä kokonaisuutena samassa laissa

no mitä tälle ollaan sitten tehty

huolimatta siitä missä vaiheessa pisaran rakentaminen aloitetaan nythän suunnittelu on jo meneillänsä mutta missä vaiheessa se kuokka sitten lyödään maahan meidän pitää hoitaa tämä mihin edustaja vehviläinen viittasi

onko se historiallinen

todellakin romanipoliittinen ohjelma on tehty ja se on hieno asia koska siinä ovat monet ministeriöt olleet mukana ja pekka haavisto joka on romanipoliittisen neuvottelukunnan ansiokas puheenjohtaja on tehnyt siinä suuren työn sen asian eteen tietysti yhdessä näitten ministeriöitten kanssa

sitten me saimme ensi vuoden alusta kelan nuorten ammatilliseen kuntoutukseen kriteerien väljentämiseen rahaa ja sitä kautta tulee tätä ammatillista kuntoutusta

siinä on tietysti nyt iloista kerrottavaa se että me olemme pystyneet korvamerkitsemään nimenomaan tämän kaste ohjelman kautta näitä rahoja ja ne päätöksethän on juuri tehty viime viikolla

sitten on tämä toinen puoli elikkä kun huomataan jotain niin näitä psykiatrisen hoidon paikkoja meillä erikoissairaanhoidossa kyllä näyttäisi olevan ihan hyvin mutta avopuoli ei ole kunnossa ja se liittyy nimenomaan näihin peruspalveluihin

herra puhemies

todellakin tämä selvitys on noin toista vuotta sitten valmistunut ja siitä on meillä ollut lausunnot ja lausunnot ovat todenneet sen että on monia mielipiteitä niin kuin ymmärrätte

tämän nettirekisterin tavoitteena terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen aloitteen mukaan on se että potilasturvallisuus lisääntyisi ja tietenkin niin että henkilöstön turvallisuus ei mitenkään vaarantuisi

nyt liikennevirasto teki arvion siitä ja heidän kantansa on se että se voidaan aloittaa myöhemmin ja saada enemmän hyötyä se voidaan aloittaa aiemmin ja saada vähemmän hyötyä

kolmella alueella suomessa lähtee käyntiin isot hankkeet joilla nimenomaan kehitetään näitä ja loppuvuodesta tehdään sitten vielä muita päätöksiä

meillä totta kai on paljon vielä tekemistä ja meidän pitää saada tämä kuntoutus ja ilmat ja yleensäkin nämä toimijat puhaltamaan nyt nimenomaan näitten nuorten puoleen ja nämä järjestötoimijat myöskin

kun kysyitte miten periaatepäätös jaksaa niin se on juuri eilen ollut oman johtoryhmäni päätettävissä ja olen sille antanut siunaukseni mennä eteenpäin

meillä on aika paljon vuosia satsattu nimenomaan erikois ja erityispalveluihin kun se peruspalvelupuoli on rapautunut ja tähän ollaan nyt tekemässä muutosta erilaisilla toimenpiteillä

vaikka tämä tosiaan työministerille kuuluu mutta koska me hyvin paljon teemme hyvää yhteistyötä työministerin kanssa esimerkiksi kehitysvammaisten ja vammaisten työllisyyden lisäämiseksi niin tähän on kiinnitetty huomiota

mutta nyt on sitten odotettu sitä eläkeratkaisua mikä tulee syksyyn mennessä ja sitä käsitellään myös siellä ilman muuta koska katsotaan kokonaisuutena

sosiaali ja terveydenhuollon rakenteita koskevat säännökset jäävät uudistuksen tässä vaiheessa edelleen nykyiseen kansanterveyslakiin erikoissairaanhoitolakiin ja sosiaalihuoltolakiin

tästä syystä tähän työhön tämän esityksen tekemiseen otettiin mukaan tietosuojavaltuutetun toimistosta asiantuntija ja hän on todella ollut siinä mukana

tästä on tarkoitus vielä tulevassa sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässäkin kuulla vielä nuorisotakuun edustajia temin puolelta ja sitten tuoda se meidän sosiaali ja terveysministeriön näkökulma siihen

elikkä me yritämme saada sitä itsenäisyyspäivän jälkeiselle viikolle valtioneuvoston istuntoon

arvoisa herra puhemies

meidän pitää tämä kokonaisuus katsoa ja me teemme siitä nyt arviota

erittäin hyvä kysymys

vastaan nyt tähän tässä ensiksi koska tämähän liittyy kaiken kaikkiaan siihen että me olemme antaneet vrlle tällaisen mahdollisuuden toimia eräällä lailla monopolina mutta edellyttäen määrättyjä velvoitteita joita he sitten myöskin noudattavat

mutta nyt täytyy muistaa kuitenkin se että tilanteessa jossa palkat eivät ole nousseet ja painopiste on nimenomaan tässä kulutuksessa ja kulutuksen indeksissä on ollut erittäin hyvä että tämä on ollut näin päin mutta en sano sitä etteikö pidä koko ajan arvioida tilannetta varsinkin jos tilanne yhteiskunnassa muuttuu

kyllä me tuolla ministeriössäkin eturauhasia rakastamme

tästä on myös lausunnot pyydetty näiltä keskeisiltä ammattijärjestöiltä ja ammattijärjestöt ovat lausunnoissaan puoltaneet tätä

nyt kun teemme vammaispoliittista ohjelmaa siellä me yhtenä osiona käsittelemme sitä miten me voisimme edistää kaiken kaikkiaan madaltaa kynnystä vammaisten ihmisten mukaan lukien kehitysvammaisten päästä työhön kiinni ja siihen liittyy nyt myöskin tämä taloudellinen tilanne

kyllä me olemme arvioineet sitä

sitä on kansanterveyslaitos arvioinut tulisiko nimenomaan eturauhassyöpää diagnosoivien tutkimusten olla seulontoina

me tulemme myös terveydenhuoltolaissa tarkentamaan sitä minkä ikäinen on nuori koska nyt on variaatioita siitä käsitteestä minkä ikäinen on nuori lasten ja nuorten palveluissa ja se liittyy hoitotakuuseen kun lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa hoitotakuu on erilainen sen mukaan onko nuori vai aikuinen

asia

samoin tämä tietosuojavaltuutetun toimiston henkilö on ollut yhteydessä myös esimieheensä joka on antanut nyt erilaisia lausuntoja kuin silloin valmisteluvaiheessa

nyt ei ole vielä lopullisia päätöksiä tehty mutta aivan niin kuin ministeri rinne totesi on sovittu että tätä yhteistyötä nimenomaan asumispuolen kanssa tehdään

seuraava kysymys edustaja kalmari

herra puhemies

mutta nythän tällä hetkellä eun areenoilla keskustellaan kovasti siitä että rautatieliikenne pitää vapauttaa kilpailulle ja suomen kanta on se että me suhtaudumme myönteisesti tähän keskusteluun mutta me haluamme varmistaa sen että siellä lopulta sitten kun se direktiivi joskus tulee meillä on myös kansallinen sanamme sanottavana että me pystymme varmistamaan että juuri elinkeinoelämä ja suomen kansalaiset saavat myös hyvää junaliikennepalvelua

nyt tässä lakiesityksessähän joka on ollut siis lausunnoilla on nimenomaan tästä esteellisyydestä pykäliä ja nimenomaan sitä esteellisyyttä siellä käsitellään aivan toisella tavalla kuin siinä aikaisemmin on ollut

tähän mennessä arviointi on ollut sen suuntainen että ei ole ihan yksiselitteisesti tultu siihen tulokseen että ne olisivat vaikuttavia ja että niistä nimenomaan olisi pitkällä tähtäimellä hyötyä

tässähän on sellainen järjestely nyt tekeillä että valtiokonttori ottaa kopin tästä maksatuksesta elikkä nyt pitää erottaa tietenkin se muu tuki ja sitten tämä taloudellinen tuki

olen kysyjän kanssa ihan samaa mieltä että tämä kaipaa pemistelyä

valtiokonttori tulee ottamaan kopin siitä ja on ajateltu että valtiokonttori on myös sitten se paikka joka sitten kun tulee tämä valtionosuus hoitaa myöskin nämä maksatukset

sitten myöskin tästä palkitsemisesta meillä on nyt siinä luonnoksessa joka on ollut lausunnoilla että nämä palkitsemisen periaatteet pitäisi selkeästi jokaisessa yhtiössä tämän esityksen mukaan määritellä

on aivan totta että tätä täytyy koko ajan arvioida ja seurata koska myöskin diagnostisointimenetelmät kehittyvät ja sitä kautta sitä hyötyä tulee

arvoisa herra puhemies

sen lisäksi meillä on sosiaali ja terveysministeriössä ryhmä joka auttaa ja on ihan nimetty yhdyshenkilö peruspalveluministerin puolella joka hoitaa sitten tätä muuta yhteydenpitoa perheisiin

mutta kyllä me olemme hereillä tästäkin asiasta

tuossa meidän rakennepoliittisessa ohjelmassahan joka elokuun lopussa päätettiin on valmisteilla juuri tällaisen osallistavan sosiaaliturvan toimenpideohjelma ja siitä sitten perästä kuuluu lisää

tämä suojaosakeskusteluhan on ollut tässä hyvin vakavaa siitä syystä aivan niin kuin edustaja tuossa kuvasi että sellaisia kannusteita pitäisi olla

ja totta kai minä olen itsekin sitä mieltä meidän pitää kyllä eräällä lailla olla niitä pelisääntöjä nyt yhdessä tekemässä eikä niin että me annamme viedä niin kuin lastuja lainehilla näitä

meidän pitää kuitenkin muistaa tietenkin se että jokaisen yhtiön hallitus on sitten se joka määrittelee niitä palkkioita ja palkka asioita

meillä on tällä hetkellä meneillänsä työttömyysturvalainsäädännön kokonaisuudistus jota meillä vetää esko salo

sosiaali ja terveysministeriössä on valmisteltu rakenteiden uudistamiseksi yhteistä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakia

siitä lähtien kun näitä tapauksia on ilmennyt meillä on ollut tällainen yhdyshenkilöjärjestelmä ja koordinaatioryhmä siellä sosiaali ja terveysministeriön puolella ja on ollut myöskin tapaamisia

hän oman työryhmänsä kanssa on arvioinut niitä tässä ensi vaiheessa tehtäviä asioita ja edelleen arvioi myöskin tätä suojaosa asiaa

jokainen meistä ymmärtää sen että kysymys on sellaisista lakisääteisistä maksuista joita on kerätty meiltä itse kultakin ja sen että niillä rahoilla on tarkoitus maksaa eläkkeitä

varmasti vaatii yleensäkin toimeentuloturvan lainsäädännön muutosta mutta ennen kaikkea tämän palvelujärjestelmän muutosta

valitettavasti se vaatisi aika paljon myös taloudellisia resursseja lisää ja siitä syystä me joudumme tässä työttömyysturvalainsäädännön kokonaisuudistuksessa ottamaan vain pieniä askeleita ja ihan heti ei päästä siihen suojaosaan mitä edustaja tässä nyt esittää hiertävä kysymys on tällä erää käsitelty sorvakysymys

olen itsekin tavannut näitä perheitä

arvoisa puhemies

ihan lyhyesti

kohtuullisuuden pitää olla aina muistissa

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi siihen että valvira teki tämän selvityksen ja yhtenä laatukriteerinä ja laatuarviointikohteena oli se miten ravitsemus toteutuu ja miten pitkät välit ovat ruokailujen välillä ja siitä on lähtenyt näihin kuntiin raportit ja tulokset että tämä tulos on huono ja että meidän pitäisi tähän ravitsemukseen erityisesti kiinnittää niillä alueilla ja näissä organisaatioissa huomiota

meidän ohjeissa ei sinänsä ole yhtään mitään vikaa ja tällä hetkellä me todella tiedämme tämän tapauksen

se on tullut meille tietoon ja nimenomaan meidän alaiseen laitokseen eli fimeaan kehittämis ja turvallisuuskeskus fimeaan joka huolehtii nimenomaan lääkehuollon turvallisuudesta

arvoisa puhemies

varmasti silloin aikoinansa kun kela lakia on tehty siihen ovat vaikuttaneet myös kansanedustajat koska kansanedustajathan valvovat nimenomaan kela valtuutetut valvovat kelan toimintaa